siinä on piirteitä jotka ovat jopa epämiellyttävämpiä kuin tässä väliaikaisessa rahastossa

vyön kiristys aiheuttaa kunnallisten palveluiden heikkenemisen tavalla tai toisella

arvoisa puhemies

satamien liikenne ja satamista eteenpäin menevä liikenne tavalla tai toisella on aina kiinni siitä miten logistiikkayhteydet toimivat satamaan

edustaja kärnä nosti esille yleiseen työhyvinvointiin liittyvän asian elikkä työpisteeseen liittyvät asiat

te siirrätte tällä ratkaisulla ne kipeät päätökset kunnalliseen päätöksentekoon

tämä on selkeää liittovaltiokehitystä ja me perussuomalaiset emme sitä tule hyväksymään

peruspalvelut muun muassa sosiaali terveyspalvelut pelastustoimi ynnä muut tulevat olemaan leikkauslistojen edessä

mutta kun näissä meidän turvallisuussektorin työpaikoissa sitä ei oikeastaan voida tehdä eli meidän varsinainen työpaikkamme on semmoinen paikka mistä muut ovat tulleet pois

siinä ei ole rautatietä rinnalla jolloin se on erityisen tärkeä satamien syöttöyhteyden kohdalla

ne kunnat missä nämä lopetettavat varuskunnat ovat kokevat dramaattisen tilanteen ja tulevaisuuden

nyt onkin kyse siitä arvoisat kansanedustajakollegat me edustamme kansaa onko meillä rohkeutta tehdä niitä oikeita päätöksiä mitkä tuovat oikean tuloksen

työhyvinvoinnista tarvitsee tietysti muulla tavoin huolehtia ja eläkeikiä tarvitsee saada joustaviksi koska kaikki eivät ole niin sanotusti tasavahvoja eli ne tarvitsee saada joustaviksi kaikilla turvallisuussektoreilla

tästä keskustelusta voi päätellä sen että me ja yhteiskunta haluamme rikoksentekijöille kovempia rangaistuksia ja laajempaa valikoimaa siihen miten rangaistukset suoritetaan ja toteutetaan

vastustan liittovaltiokehitystä

tämä on hyvä lisä siihen mutta tosiaan toivon että näihin rangaistusten kovuuksiin palataan myöhemmin uudelle yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyy lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen nato on kierroksen lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättynyt ensimmäisen käsittelyn esitellään päivätty uudelleen

tarvitsee myöntää etten ole tästä löytänyt sitä kohtaa mikä koskee perussuomalaisia mutta tarvitseehan sen siellä olla koska ministeri oikein sen linjapuheeseensa otti joten missä kohtaa se oikein siellä on

mutta ymmärrän ministeri arhinmäen kommenttia kyllähän se korpeaa kun joutuu vastoin vaalilupauksiansa toimimaan hallituksessa

te ilmoitatte että panostatte koulutukseen

mihin nämä rahat menevät koska kuitenkin aloituspaikat vähenevät

arvoisa puhemies

mielenkiintoisella tavalla täällä on osa kansanedustajista puheissaan antanut tai yrittänyt antaa semmoista kuvaa että tähän vastustavasti suhtautuvat eivät toimi täällä inhimillisin perustein eivätkä käyttäydy inhimillisesti

tosiasiassa kaikki nämä väitteet oikeastaan että tartuntataudit leviävät ja ihmiset eivät saa hoitoa ovat jo hoidossa esimerkiksi edustaja zyskowicz nosti tämän tartuntatautiosion esille ja tosiasiassa kansainvälisiin säädöksiin ja sopimuksiin viitaten aina niin kauan kuin meillä on sairaaloitten ovessa punainen risti niin kauan ihmiset saavat meillä hoitoa

arvoisa puhemies

nyt kun tuli tämä rauhanturvapuoli tässä esille niin jatkan siitä

elikkä omasuoja on semmoinen mikä maksaa ja se on yksi mikä tulee olemaan kustannuserä sitten myös pitkälle tulevaisuuteen

koska me tarvitsemme omasuojaa ja sen hinta on kova niin tarvitsee myös kysyä onko tämä atalanta operaatio nyt ollut semmoinen mihin kannatti sitä rahaa heittää onko nyt uusien tutkimuksien mukaan tuo suuri rahasumma mennyt oikeaan osoitteeseen

nyt on vain kyse siitä annetaanko täällä paperittomille oikeus kaikkiin meidän hoitoihimme mihin on muutenkin jo jono ja siitä miten tämä sitten lieventää kuntien taakkaa

arvoisa puhemies

tämä biopankkiasia on hyvä kokonaisuudessaan koska se parhaimmillaan kehittää yhteiskuntaa mutta siinä on myös riskinsä

ihminen ei tosiaan ole pelkkä geeniensä summa niin kuin kivelä tuossa edellä sanoi vaan paljon enemmän ja siinä kohtaa tarvitsee muistaa kaikki nämä eettiset puolet mitkä ihmisiin liittyvät ihmisyyteen liittyvät

sen takia valiokuntien on pohdittava ja käsiteltävä erittäin perusteellisesti kaikki tämänkaltaisiin asioihin liittyvät asiat nyt ja tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

polttoaineverot ja energiaverot yleensäkin ovat tasaveroja suomen kaltaisessa maassa missä on pitkät etäisyydet ja talvella pakkasta pakko lämmittää koteja ja ne osuvat kaikkien meidän kontolle ja syövät kaikkien meidän ostovoimaa

pohdintakohtia mitä tahtoisin että siellä mietitään onko tässä jonkinasteistakaan riskiä seuraaviin väittämiin on tosiaan pohdittava

ne vaikuttavat myös siihen millaista täällä on yrittää ja yrittää tehdä tuotteita jotka kasvattavat vientiä

voiko tästä tulla ihmiskokeita tai elinkauppoja mahdollistava laki

tiedämme että maailmalla käydään elinkauppaa

eli tämmöisellä veronkorotuskierteellä mitä hallitus nyt taaskin on tekemässä ammumme vain itseämme jalkaan ja tämä ei ole mitenkään järkevää

tiedämme että maailmalla tehdään ihmiskokeita jo

puun eri muodoissaan ja erityisesti turpeen verotuksen keventäminen on ensiarvoisen tärkeää ihan jo omavaraisuusasteen kasvattamiseksi ja

myös se että tämä pankki tulisi yksipuolisesti jonkun yksityisen käyttöön lääketeollisuuden käyttöön voi aiheuttaa tässä ristiriitoja ja tuloksien vääristymisiä koska kaiken takana on kuitenkin raha

pienen

kokonaisuudessaan kun katsoo taas näitä vastalauseita on vain todettava että perussuomalaisilla on jälleen kerran hallitusta parempi vaihtoehto

ja tosiaan

tämä on isompi asia kuin ensi arvaamalta uskommekaan

te pyritte laskemaan äänikynnystä mikä on sinänsä aivan oikein hyvä tavoite mutta samalla te teette tähän ehdokaskynnyksen ja juuri tämän takia kokoomus on tämän kannalla

tämän jälkeen alueet ovat niin isoja että on pakko panostaa lehtimainontaan televisiomainontaan ynnä muuta

jolloin se tuo ehdokaskynnyksen ja vain hyväosaiset pystyvät olemaan ehdokkaina jolloin yhteiskunnan heikompiosaisilla ei ole omaa ehdokastakaan jota äänestää

te eriarvoistatte tässä kohtaa yhteiskuntaa

näissä takausneuvotteluissa on sekoitettu piikin aukiolo vakauskeskustelun verhon taakse

täällä on useassa puheenvuorossa käynyt ilmi ja todistettu sitä että suomen teollisuus on maailman puhtain ja paras mitä on olemassa

satakunnan itä ja eteläpuolella pirkanmaan ja varsinais suomen alueet ovat huomattavasti isompia

näiden vakauksien hinnat ovat nyt osoittautuneet ja niiden on sanottu osoittautuvan niin kalliiksi että niitä ei kukaan halua ottaa

ainakin sillä maapallolla missä perussuomalaiset elävät ja asuvat on vain yksi ainoa ilmakehä ja sitä maapalloa missä me asumme on suojeltava

arvoisa puhemies

metsän monipuolinen käyttö ja metsästä saatavien eri tuotteiden kehittäminen on semmoinen avain mikä on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi

nyt me käsittelemme asiaa ilman tietoa näiden neuvotteluiden kulusta ja asian oikeista muodoista

näin ollen kaikki tehtaat mitkä tällä maapallolla ovat totta kai saastuttavat mutta jos me kurjistamme suomalaisen teollisuuden mikä on maailman paras ja puhtain toimintamahdollisuuksia täällä niin siinä tapauksessa tehtaat siirtyvät muualle missä ne saastuttavat paljon enemmän joten pitäisi miettiä mikä tämä ympäristönsuojelun tarkoitus oikeasti on ja miten se tehdään parhaiten

koska me saamme kaiken tiedon ja neuvotteluiden tuloksen käyttöömme

tämän johdosta toivon että valiokunnissa tämä asiantuntijakuuleminen otetaan todella vakavasti ja käännetään kaikki kivet ja kannot niin sanotusti

tuli mieleeni siinä kohtaa olisiko syytä oikaista yksi kilpailutilannetta vääristävä tekijä eli poistaa tai pienentää tuulivoimalle annettavia tukia ja syöttötariffeja jolloin bioenergian poltto tulisi kannattavammaksi

suomalainen teollisuus on ympäristöteko

kyse on siitä että samaan aikaan kun ollaan sähköverkkoa vetämässä maan alle suojaan myrskytuhoilta vedettäisiin myös valokuitua jolloin päästään tosiaan vauhdilla tähän tietoliikenteen kehittämiseen ja kasvattamiseen kiinni

nyt ministeri on sanonut että tämä on vain perustuslain muutos tämä ei tarkoita vielä mitään

jos me haluamme tosiaan tätä piilevää äänikynnystä muuttaa niin kuin perusteluissa kuullaan niin tätä voitaisiin muokata niin että nykyisiä vaalipiirien rajoja voitaisiin siirtää eli maakuntarajoja kenties siinä samassa

jos me haluamme oikeasti puuttua asiaan niin tämmöinen vaihtoehto tulee katsoa läpi

sen sijaan kiitettävää ei riitä siihen asti että tämän budjetin kreikka henkisyys saisi hymyilemään vaikka kuinka aiotte sitä koristella mutta kiitosta kuitenkin riittää siihen että telakkatuet ja liikennehankkeet ovat ihan kohtalaisessa tolassa

puhemies

arvoisa puhemies

nimenomaan puolustus on iso asia

arvoisa puhemies

suomen tiestö rapautuu ja tämä säästäminen käy älyttömän kalliiksi

ministeri urpilainen nosti esille seikan joka tarvitsee hieman lisähuomiota

tämä todistaa sen että näitä epämiellyttäviä asioita on olemassa ja niiltä ei pidä sulkea silmiään

jos oletetaan että korvataan jalkaväkimiinojen teho se suorituskyky mistä nyt sitten puhutaan niin mikä on se hintalappu jos se korvataan sataprosenttisesti

ehdokkaan äänikynnys olisi siis käytännössä noussut ja täysin päinvastainen on tämä mitä hallitus nyt puolustelee

harrastusten parista voi olla erittäin hankala poistaa näitä tapauksia mitkä ovat riskitekijöitä mutta työsuhteessa jos saataisiin tehtyä jotain niin se olisi erittäin suuri askel eteenpäin

tämä sotasyyllisyys on täysin keinotekoista suuremman maahamme hyökänneen neuvostoliiton tekosia

entä sitten jos satakunta jaetaan kahteen niin kuin nyt eduskunnan käytävillä kuiskitaan niin miten siinä kohtaa käy koko satakunnan

tämä papereiden puuttuminen on toistunut kokouksesta toiseen ja vähintään suomenkielistä versiota on jouduttu odottamaan liiankin kanssa

mikä on näiden korvausten mitä nyt on tehty prosenttiosuus tästä kokonaistehosta mikä jalkaväkimiinoilla on saatu

meidän mielestämme kunniaa ei ole heiltä koskaan viety pois joten sitä ei sinänsä pidä edes kyseenalaistaa mutta kuitenkin on huomattava se tuntemus mitä sotiemme veteraaneilla voi olla koska he arvostavat varmasti näitä isänmaallisia henkilöitä joista nyt puhutaan

olemmeko me jo nyt antaneet eulle liikaa valtaa ja kuljettaako eu meitä talutushihnassa vauhdilla johon me emme pysty reagoimaan ja olemmeko matkalla kohti liittovaltiota

samalla siis jos tämä lakiesitys ei etene niin te ketkä ette kannata tämän lakialoitteen etenemistä olette myös hyökänneet sotiemme veteraanien kimppuun

entä sitten tämä ehdokastilanne jos vaalipiiri kasvaa ja siitä tulee iso alue niin maantieteellisesti kuin sillä alueella ilmestyvien lehtienkin perusteella niin että sillä alueella ei pysty enää voittamaan vaaleja pelkällä jalkatyöllä kohtaamalla ihmisiä kohtaamalla äänestäjiä vaan tarvitaan rahaa siihen että niihin useihin lehtiin mitkä siinä kyseisessä suuressa vaalipiirissä ilmestyvät joutuu kaikkiin ostamaan uuden mainoksen joutuu kenties vaalipiirin suuruuden vuoksi olemaan hotelliöitä jossain

tämä tarkoittaa sitä että rahaa kuluu ja tämä ei todellakaan ole oikeudenmukaista siinä kohtaa

arvoisa puhemies

edun saavat julkkisehdokkaat mikä ei nyt välttämättä ole oikein siinäkään suhteessa minkämoista asiantuntemusta täällä tarvitaan

tämän asian ohella tuolla maaseudulla on myös toinen asia joka on haitannut yhteiskunnan toimintaa vastaavalla tavalla

siihen ovat monin paikoin olleet vastauksena muun muassa paineviemärit ja siinä vaiheessa kun se tullaan vetämään sinne maaseudulle siinä on samanlainen pakkoliitos edessä jossain vaiheessa kuin nyt hallituksen vetäessä kuntia yhteen joten toivoisin että tätä asiaa käsiteltäessä kun tämä menee valiokuntaan sivuttaisiin myös tätä viemäripuolta ja yleensäkin tätä jätevesiasetusta onko siihenkin saatavilla joitain samojalle

veteraanien asia ei vanhene on heidät luokiteltu sitten invalideiksi tai missä järjestössä ikinä he toimivatkaan

tasa arvovaltuutettu ottaa kantaa nykypäivänä aika moneen asiaan

pitäisikö tasa arvovaltuutetun ottaa kantaa hallituksen toimenpiteisiin syrjivässä perustuslain muutoksessa

kunnia heitä kohtaan on maksettava vihdoin ja viimein ja tämä asia on ehdottoman kannatettava

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään ympäristövaliokuntaan eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina kahdeskymmenes eli että kaksituhattakaksitoista kello kolmetoista samoja lääkkeitä

mutta tahdon tuoda tässä esille nyt erään toisen ryhmän myös mikä on toiminut suomen lipun alla sotatoimialueilla ja ikäväksemme myös tästä ryhmästä on tullut eriasteisia invaliditeetteja

suomi on rauhanturvaamisen suurmaa ja suomi luultavasti tulee olemaan ja toivottavasti tulee olemaan rauhanrakentaja maailman maissa myös tulevaisuudessa ja niissä on aina riskinsä

arvoisa puhemies

edustaja lehtomäki vai pitäisikö sanoa nuutinen ministeriö on

mihin tämä entinen ministeri lehtomäki minun käsittääkseni osa näistä syistä minkä takia nämä lievennykset tehtiin on yksinkertaisesti siinä että nämä puhdistamot mitä on tehty eivät vain yksinkertaisesti läpäise niitä vanhoja rajoja joten oli oikeus ja kohtuus että niitä lievennettiin ja tavallaan valmistajat päästettiin sieltä niin kuin pälkähästä ettei tarvitse korvauksia tehdä

on odotettavissa että rauhanturvaajien joukossa tulee olemaan myös tulevaisuudessa eriasteisia invaliditeetteja joten tämä asia on otettava esille valiokuntatyössä ja pohdittava saadaanko rauhanturvaajat kytketyiksi saman lain piiriin

tämä lienee siellä se oikea todellinen syy eikä kansalaisen ajatteleminen

arvoisa puhemies

heti vastaus

käsittääkseni jos se alue määritellään alueeksi silloin se on olemassa edelleenkin niin että poistakaa se

jos vihreät ovat jossain osuneet oikeaan niin kyllä se on se että sähkö tulee tuolta seinästä pistorasiasta ja sitä tuotetaan sinne monella tavalla

mutta kuntakeskusteluun

yhteiskuntamme makaa hyvinkin vahvasti kuntien tehtävien varassa ja nyt ollaan katsomassa lakisääteisiä tehtäviä läpi

samaan aikaan ilmoitetaan että kuntien valtionosuuksia leikataan hyvinkin rankalla kädellä joten nyt olisi aika ilmoittaa mitkä ovat ne turhat teidän mielestänne turhat lakisääteiset tehtävät mitkä voidaan poistaa

jos sieltä poistetaan yksittäinen lakisääteinen tehtävä siitä menee huomattava tehtäväosuus pois

tässä tapauksessa onkin herätettävä esille keskustelu että aiotteko te poistaa lähes kaikki kuntien lakisääteiset tehtävät jolloin kunnat pystyvät vapaammin ja avoimemmin katsomaan sen omalle kunnalle kuuluvan sektorin mikä kuuluu suorittaa

arvoisa puhemies

ihmettelen onko keskusta hallituspuolue

ei se on opposition pienin puolue ja silti hallituspuolueet kiinnittävät koko ajan huomion keskustan malliin ilman että teillä on omaan malliin mitään pykäläsisältöä niin kuin edustaja rehula tuossa sanoi

mutta nyt tämäkin esitys ohjaa ajatuksia siihen että ainoa tapa madaltaa äänikynnystä on vaalipiirin suurentaminen

te puhutte paljon vastuusta mutta te ette todellisuudessa aukaise tätä omaa mallianne yhtään

suuri vaalipiiri tekee sen että vaalityö on käytännössä hyvin aikaa vievää ja hyvin kallista

perussuomalaiset tulevat jälleen kerran antamaan oppositiolta oman vaihtoehtonsa

tämä on vain sotkenut tämän koko kuvion ja kun tässäkin salissa kuuntelee näitä perusteluja niin ne ovat täysin päinvastaiset salin oikealla ja salin vasemmalla puolella

sen vaalipiirin hajanaisuus tekee sen että siellä on useita lehtiä kenties joihin tarvitsee jokaiseen laittaa se mainos ja tämä tulee vaikuttamaan siihen että entistä enemmän suuret vaalipiirit suosivat julkkiksia ja niitä joilla on suuri vaalibudjetti